yhteiskunnallinen turvallisuus ja vakaus taataan parhaiten demokraattisesti toimivassa maassa jossa pyritään tasa arvoisuuteen ja taataan yhteiskunnan kaikille jäsenille mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen hyvään koulutukseen ja riittävään toimeentuloon

arvoisa puhemies

sopeutusohjelmalla pyritään estämään kreikan ajautuminen maksukyvyttömyyteen

maksukyvyttömyyden seurauksena saattaisi olla suoranainen kaaos

turvallisuutta lisää tieto siitä että saamme tukea ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsemme

kattavat julkiset palvelut ovat olleet luomassa ihmisten välillä tasa arvoa

myös kunnilla on todella tiukka taloudellinen tilanne ja ikävä kyllä kaikki ennusteet näyttävät että näin on myös tulevina vuosina

vaihtoehtona sopeutusohjel malle on tänään useaan kertaan esitetty kreikan irtautumista eurosta paluuta drakmaan ja ulkoista devalvaatiota

suuret tuloerot ja taloudellisesti hyvin pärjäävien ryhmien kasvava itsekkyys sekä toisaalta syrjäytymisuhan alla elävien ihmisten määrän lisääntyminen ovat asioita joita ei saa hyväksyä

sen takia on äärettömän tärkeätä että kuntien palveluita mietitään uudelleen siten että peruspalvelut säilyvät siitä huolimatta

minä tuohon benin keskustelunavaukseen sanoisin että varmasti säästökohteitakin olisi

kun tulevaisuuden suomea tai omaa elämää miettii nousee kuitenkin yksi seikka ylitse muiden

tästä voi olla useaa eri mieltä sillä ulkoinen devalvaatio olisi nimenomaan piristeruiske viennille

esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen muutos toisi kyllä valtion kassaan nykyistä enemmän tuloja tai vähentäisi menoja sanotaan näinpäin

suomalainen terveydenhuollon järjestelmä on ollut pitkään mielenkiinnon ja ihailun aihe ympäri maailmaa

arvoisa puhemies

haluan tähän vielä lisätä että keskusteltiin tänään kyselytunnilla vuokra asuntojen rakentamisesta

arvoisa puhemies

juuri tämän tien varressa olisi aivan optimaalinen paikka rakentaa uusia kerrostaloja mutta se ei ole mahdollista koska me emme pysty järjestämään järjellistä liikennettä sujuvaa liikennettä näille uusille asukkaille

sanoisin että tämä on ollut aikanaan suuri suomalainen innovaatio

kun poliitikot yleensä ovat toreilla ja turuilla niin kyllä monet ihmiset ovat hihasta ottaneet kiinni ja puhuneet tästä energiatodistuslaista ja sen muuttamisen tarpeesta ja olen äärettömän tyytyväinen että tätä nyt tullaan myös muuttamaan

terveyskeskuslääkärin vastaanotolle ei pääse kohtuuajassa leikkausjonot ovat pitkiä ja hoitotakuu ei aina toteudu

mutta mikäli liikenneympyrä toteutuu niin sitten on mahdollisuus käyttää järkevästi sitä vapaana olevaa peltoaluetta ja rakentaa siihen monipuolista asuntotuotantoa

suomi ei voi näin ollen vain vetäytyä sivuun ja pyyhkiä tyynesti käsiä muiden maiden ongelmista

kouluterveydenhoitoa on supistettu eikä nuorten mielenterveysongelmiin kyetä puuttumaan ajoissa vaan hoitoonpääsy ja hoito pitkittyvät kohtuuttomasti

suomen kilpailukykyä on pyritty parantamaan myös nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja

kriisin hoidossa ei ole kyse vain muiden maiden pankkien pelastamisesta vaan yhtä lailla myös suomea koskevien riskien minimoimisesta

määrärahan osoittaminen pilaantuneiden maiden kunnostamiseen uudellamaalla

minun mielestäni nämä valiokunnan lausumaehdotukset ovat äärettömän hyviä

uudellamaalla on runsaasti pilaantuneita maa alueita

meneillään on kuitenkin erittäin vaikea kriisi

kaikki tiedämme että palvelujen saannin oikeudenmukaisuus ja tasa arvoisuus koituisi koko yhteiskunnan parhaaksi

se tulisi vapaaehtoiseksi ja se on erittäin hyvä

arvoisa puhemies

aiemmin oli puhetta näistä kustannuksista että todistus voisi maksaa huomattavasti enemmän useita satoja euroja mutta varmasti alalle on tullut enemmän yrittäjiä on tullut kilpailua ja todistuksen hinta on saatu suht kohtuulliseksi ja sekin on hyvä asia

käänne parempaan on kuitenkin mahdollinen

luultavasti lähivuosien aikana saadaan myös kehä ivn rakentamiseen valtion määrärahoja mikä mahdollistaisi osaltaan uusien työpaikka alueiden rakentamisen lentokentän läheisyyteen kehätien varteen

aikaisemmasta toiminnasta maaperään joutuneet haitalliset aineet kuten sahojen kloorifenolit dioksiinit ja furaanit tai pesuloiden liuottimet aiheuttavat maaperän tai pohjaveden pilaantumista ja alueilla puhdistustarvetta

tuusulassa kellokosken ruukin toiminnan vuoksi alueella on vanha kaatopaikka alue ja maaperässä ja alueen halki kulkevan keravanjoen jokisedimentissä on monia myrkyllisiä aineita

arvoisa puhemies

meillä on mahdollisuus jos hallitukselta löytyy hyvää tahtoa ja tukea sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän talousarvioaloitteille

alueen puhdistaminen on välttämätöntä ennen kuin kellokosken ruukin kulttuurihistoriallisesti arvokasta miljöötä päästään kunnostamaan ja alueen säilymisen ja käytön turvaavaa täydennysrakentamista toteuttamaan

vaikka suurin osa pilaantuneiden alueiden puhdistamiskustannuksista lankeaakin pilaantumisen aiheuttajien ja alueiden haltijoiden maksettavaksi myös kuntien ja valtion varoja tarvitaan tutkimuksiin ja kunnostustoimiin

mielenterveyspotilaiden asemasta ovat useat hallituspuolueidenkin edustajat olleet huolissaan ja olemme kuulleet heiltä salikeskustelussa hyviä puheenvuoroja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi ja lisäämiseksi

valtio on osallistunut kunnostamiseen useimmiten vanhoissa pilaantumistapauksissa joissa kunnostamisella on ympäristö ja terveysriskien vuoksi kiire ja kunnostamisvastuu on langennut kunnalle

valitettavasti hallituksen talousarvioesityksessä mielenterveyspotilaiden palvelujen saatavuuden parantaminen on unohdettu

kauniit sanat ehkä antavat hetkeksi lohtua mutta pelkät sanat eivät paranna mielenterveysasiakkaiden palveluja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun juha mieto otti esiin sosialidemokraattien kannan tästä takuueläkkeestä niin voin sanoa että me kannatamme takuueläkettä

kaikille nuorille on taattava aktiivitoimia työttömyyden kohdatessa

arvoisa puhemies

valtion säästötoimenpiteiden kohdistaminen kotihoidon tukeen tarkoittaisi kustannusten siirtämistä kuntien harteille sekä perheiden valinnanvapauden kaventamista

meistä se on hallitukselta erittäin hyvä esitys

pertti salolainen otti esiin sen hyvän tunnelman mikä tässä keskustelun alussa oli ja toivoisin kyllä että se säilyy tämän keskustelun loppuun

on syytä koota kaikki yhteistyötahot pohtimaan asiaa toden teolla

salolaisen kanssa tästä kansallispuistoasiasta ja myös södermanin jakke on tehnyt paljon hyvää työtä tämän kansallispuiston perustamisen eteen

kyllä täytyy sanoa että tämä on tärkeä asia meille kaikille edustajille se on tärkeä uudenmaan alueelle se on tärkeä koko suomelle

se on hyvä asia

me voimme olla tosi tyytyväisiä ja iloisia että tämä kansallispuiston perustaminen on jo näin pitkällä nautitaan siitä

lasten normaalin kehityksen tukemiseksi olisikin tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti riittävän pieniin hoitoryhmiin joissa myös lasten erityistarpeet tulisi huomioitua hoitajien pysyvyyteen ja päivähoitopäivien pituuteen

arvoisa puhemies

pidän erityisesti varhaiskasvatuslain eteenpäin viemistä tärkeänä ja ajankohtaisena asiana

lakiin tulisi kirjata muun muassa henkilöstömitoitukset ja enimmäisryhmäkoot jotta lasten hyvinvointi ja varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet voitaisiin turvata

arvoisa puhemies

nuorten yhteiskuntatakuusta on päätetty ja osana nuorisotakuuta on myös oppisopimuskoulutus jonka ohjauksen ja neuvonnan parantamiseen varataan miljoona euroa

työllisyyttä parannetaan myös siten että työvoimapalveluihin ehdotetaan lisämäärärahaa maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseen ja nuoriin kohdistuvaan palkkatukeen